energiapolitiikan kansainvälisestä luonteesta huolimatta se mahdollistaa vahvasti kansallisen tulokulman toki muistaen että olemme osa eurooppalaista sisämarkkinaa ja pohjoismaista sähkömarkkinaa

tässä on mitä suurimmassa määrin kyse myös luottamuksen palauttamisesta koko eu järjestelmää kohtaan

helsingin seudun kaupungit ja kunnat ovat aivan oikeutetusti korostaneet seudun kansantaloudellista merkitystä ja vaatineet valtiovallalta erityishuomiota jonka ne nyt metropolipolitiikan muodossa ovat saaneet

tässä yhteydessä ei muuten ole kyse pelkästään energiapolitiikasta liittyyhän kasvun kärjistämme cleantech vahvasti energiatehokkuuteen ja biotalous uusiutuvien edistämiseen

ja tässä tilanteessa ei voi myöskään lähteä siitä että vastuullinen ministeri kun tulee joku ehdotus jostakin oli se parempi tai huonompi heti sanoo kyllä tai ei

minun mielestäni näin ei voi tehdä

arvoisa puhemies

mitä tiheämpi tämä sumuverho on ja mitä korkeammiksi aallot kasvavat sitä tärkeämpää on säilyttää maltti toimia viisaasti ja harkitsevasti välttää ylimääräistä hötkyilyä ja estää kaikenlainen panikointi

kyllä tässä oikeasti pitää nyt olla malttia harkita näitä asioita selvittää vaihtoehtoja katsoa miten finanssimarkkinoitten tilanne kehittyy ja kyllä niitten johtopäätösten aika sitten on

koska seudun kansallinen merkitys on niin suuri kuin se on koko valtakunnan kannalta on tärkeää että juuri tämän seudun hallintorakenteet luovat parhaat mahdolliset edellytykset seudun kilpailukyvyn optimoinnille

uusiutuva energiakin vähentää päästöjä parantaa energiaomavaraisuutta ja luo uusia työpaikkoja

tilanteen vakavuus on kuitenkin rehellisesti myönnettävä

se on paras ratkaisu luonnollisesti kainuun ja työllisyyden kannalta se on paras ratkaisu ympäristön kannalta se on paras ratkaisu valtion kokonaisedun kannalta

periaatetasolla asia on juuri näin enkä voisi olla asiasta enempää samaa mieltä ja varmasti eilisen keskustelun pohjaltakin viimeistään käynnistetään meillä energiaosastolla selvitys miten tätä sinänsä kiistatonta hyvää tavoitetta voitaisiin käytännössä edistää

meidän tiemme ei voi olla sellainen kreikan tie jossa hyvinvointi rakennetaan valheelle ja josta kuplan puhkeamisen jälkeen kansa maksaa kamalan hinnan kuten kreikan kansa nyt tekee

kuten aikaisemmin olen todennut olen pistänyt virkamiehen selvittämään kaikkia sellaisia eri vaihtoehtoja joilla tähän rahoitukseen voitaisiin saada turvaa ja kun se työ valmistuu niin totta kai on myös johtopäätösten aika riippuen sitten siitä mikä finanssimarkkinoitten tilanne silloin on

niin kuntatalouden kuin kansantaloudenkin näkökulmasta helsingin seudun kunta ja palvelurakenteet ovat monin verroin merkittävämpi kysymys kuin missään muualla maassamme

arvoisa puhemies

mutta se edellyttää sitä että löydämme uskottavan osaavan riittävän vakavaraisen mielellään teollisen kumppanin joka ottaa vetovastuun tästä harjoituksesta tästä eteenpäin

edustaja sipilän konkreettiseen kysymykseen

sen käyttöä puoltavat mittavat resurssit kustannustehokkuus kyky korvata fossiilisia polttoaineita ja kehittyvät uudet käyttömuodot

jos jossakin niin helsingin seudulla kysymys ei ole vain seudun kuntien omasta yksityisasiasta vaan kansakunnan kokonaisedusta

pääministerin mainitsema tämänpäiväinen päätös jolla tullaan keventämään turpeen verotusta ja parantamaan metsähakkeen syöttötariffia osaltaan edistää tätä tavoitetta

arvoisa puhemies

aivan aluksi haluan pyytää anteeksi sitä että joudun parinkymmenen minuutin päästä poistumaan tasavallan presidentin esittelyyn jossa minulla on useita esiteltäviä asioita mutta ministeri lehtomäki jää tänne ja minä tulen takaisin jos ja kun toivottavasti debatti jatkuu

eikä meidän tiemme voi olla sellainen keskustalainen tie jossa takerrumme puolustamaan hevoskauden rakenteita ikään kuin se olisi suuri kilpailutekijä tai auttaisi meitä selviämään paremmin tässä koko ajan muuttuvassa maailmassa

arvoisa puhemies

tarve vaikuttaa alueen kehitykseen kokonaisuutena on ilmeinen ja vakavassa ristiriidassa nykyisten hallinto ja hallintamekanismien kanssa

arvoisa puhemies

asuntopolitiikan näkökulmasta keskeiset tavoitteemme niin sanotuissa normaalioloissa jotka ehkä päättyivät noin kolme kuukautta sitten olivat toisaalta pääkaupunkiseudun ja muitten kasvukeskusten asuntomarkkinoitten vakauttaminen rakennusten energiatehokkuuden parantaminen yhdyskuntarakenteitten eheyttäminen ja toisaalta korjausvelan vähentäminen olemassa olevassa rakennuskannassa

kuten tässä on jo käynyt esille kysymys on väliaikaisesta ja määräaikaisesta järjestelystä ja mitä nopeammin kaikki siihen liittyvät epävarmuustekijät hoidetaan alta pois sen parempi

haluaisin tässä onnitella valtiovarainministeri urpilaista hyvinkin kelvollisesta ratkaisusta tässä vakuusasiassa

eli valtion tukema asuntotuotanto on tänä vuonna yli kolminkertaistunut millä on satojen miljoonien vaikutus ja kymmenientuhansien työpaikkojen vaikutus

olemme edelläkävijöitä muun muassa uusiutuvissa energianlähteissä biopolttoaineissa energiatehokkuudessa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja energiateknologiassa

tampereen yliopiston tutkijat kuvasivat epätyydyttävää tilannetta osuvasti viime viikolla julkaistussa ympäristöministeriön ja valtiovarainministeriön tilaamassa metropolihallinta selvityksessä

tämä on silti järkevää tämä on silti perusteltua ja minä puolustan sitä sen takia että sillä tavalla puolustetaan kotimaisia uusiutuvia polttoaineita kivihiiltä vastaan

me olemme yhdessä aran kanssa pohtineet josko ohjeistaisimme kuntia jo etukäteen mutta demokraattisessa järjestelmässä koemme kuitenkin että ohjeistusta ei voi muodollisesti antaa ennen kuin eduskunta tämän lain on hyväksynyt

energia on teollisuudellemme kohtuuhintaista olkoonkin että se eräät muut kilpailuhaittamme huomioon ottaen voisi olla vieläkin huokeampaa

sinänsä nämä tavoitteet eivät ole kadonneet mihinkään mutta kansainvälisen finanssikriisin seurauksena tämä tavoitteenasettelu ja voisi sanoa ehkä koko asuntopoliittinen perusviritys väkisinkin muuttuu

keskustelu pidetään ylätasolla konsensuksen säilyttämiseksi kuntaneuvottelujen tuloksena syntyvä seutupolitiikka on useimmiten pirstoutunutta kompromissien leimaamaa varovaista ja lyhytjänteistä asiat jotka ovat konfliktiherkkiä tai sisältävät osaoptimoinnin mahdollisuuksia jäävät ratkaisematta ja metropolista on muodostunut sirpalebyrokratia johon kukaan ei voi vaikuttaa

mutta sillä on rajansa ja se raja tulee siitä että sitä ei saa tukea tavalla joka jollain relevantilla tavalla riskeeraa sen että korkeamman jalostusarvon tuotanto ei sitä raaka ainetta saa

arvoisa puhemies

sattumoisin tiedän että tismalleen tästä asiasta on toimitettu hallitukselle kirjallinen kysymys joka valtioneuvoston kansliassa kuitenkin ohjattiin valtiovarainministeriöön sen takia että se kuuluu enemmän sen kuin ympäristöministeriön vastuualueeseen mutta on selvää että tämä on nyt yksi toinen vaihtoehto millä voitaisiin tätä rahoitustilannetta parantaa

johtuen tästä finanssikriisistä ja sen vaikutuksista myös suomeen ennen kaikkea omistusasuntotuotanto tulee hiipumaan lähivuosina ja saattaa hiipua hyvinkin olennaisesti

tämmöinen tulkinta ei kyllä perustu yhtään mihinkään

iso osa näistä sähkökatkoksistahan aiheutui siitä että myrskyn kaatamat puut katkovat sähköjohtoja ja tämä havainnollistaa hyvin sen miten tässä maassa tilanteet vaihtelevat

meillä ei ole tarvetta isompiin korjauksiin siihen mitä olemme jo useita vuosikymmeniä johdonmukaisesti tehneet

tämän jälkeen vihdoin päästään itse peruskysymyksen kimppuun eli siihen että eurooppa on edelleen erittäin hankalassa taloudellisessa tilanteessa ja on edelleen useita maita joihin markkinoitten luottamus on varsin heikkoa meillä on monia ylivelkaantuneita maita

arvoisa puhemies

sen takia on tärkeätä pyrkiä kompensoimaan niitä tappioita joita väkisinkin tulee lisäämällä vastaavasti vuokra asuntotuotantoa ja peruskorjaustuotantoa

arvoisa puhemies

ja on selvää että sellaiset vaihtoehdot joissa valtio olisi pääomittamassa en tarkoita nyt välttämättä vain tai ainoastaan tai pelkästään kuntarahoitusta vaan ylipäänsä sen tyyppisiä luottolaitoksia jotka nimenomaan rahoittavat sosiaalista asuntotuotantoa ovat ilman muuta niitä vaihtoehtoja joita selvitetään ja pohditaan

toisaalta politiikan pitää oikeasti myös reagoida muuttuneisiin olosuhteisiin

tässä mielessä asuntopolitiikan keskiöön tulevat kysymykset jotka liittyvät kansantalouden yleiseen kehitykseen sekä työllisyyskehitykseen

ensin ehkä ihan selkeyden vuoksi on hyvä todeta että muodollisesti ottaen pörssiyhtiö ei ole konkurssissa

on selvää että seudun menestyminen kaupunkiseutujen kansainvälisessä kilpailussa edellyttää voimien kokoamista toiminnan tehostamista sekä koko toiminnallisen seudun huomioon ottavaa päätöksentekoa

eu komission tuoreiden stressitestien mukaan olemme paitsi kaasun osalta mikä on ollut yleisessä tiedossa myös sähkön osalta koko unionin haavoittuvimpia maita joka on talvikauden ajan joka ikinen viikko riippuvainen tuontisähköstä

ensimmäinen on se että kivihiilen maailmanmarkkinahinta on dramaattisesti alempi kuin kukaan oletti esimerkiksi silloin kun tätä järjestelmää luotiin ja myös päästöoikeuden hinta on alempi

tästä olemme varmasti täysin samaa mieltä

emoyhtiö talvivaaran kaivososakeyhtiö oyj on edelleen yrityssaneerauksessa mutta sen tytäryhtiö varsinaista kaivostoimintaa harjoittava talvivaara sotkamo on haettu konkurssiin

toinen kysymys joka tähän liittyy on se että vaikka osa ihmisistä jotka esimerkiksi hakevat isompaa asuntoa tai muuten haluavat muuttaa asumistaan voi lykätä tätä hankintaa niin varsinkin nuorten osalta jotka ensimmäistä kertaa tulevat asuntomarkkinoille ja niitten osalta jotka työn perässä muuttavat ei tämmöistä vaihtoehtoa ole

hallitus ei selonteossa ota kantaa siihen mitä seudun hallintorakenteille tarkalleen ottaen tulisi tehdä

tämä taas on johtanut siihen että kivihiilen kilpailuasema suhteessa kotimaisiin polttoaineisiin on parantunut tavalla jota kukaan ei toivo ja jota ei osattu ennakoida

ja kun käytännössä emoyhtiön arvo on tässä kaivososakeyhtiössä niin tietenkin se on melkein sama asia mutta muodollis juridisesti on hyvä pitää nämä erillään

siinäkin yhteydessä käytiin silloisen ministerin johdolla arvioita siitä mitä uusiutuvia lisätään ja ennen kaikkea päätettiin keskittyä biomassaan joka kuitenkin yli puolet tulee täyttämään tästä lisäyksestä ja sen jälkeen kohdistettiin tiettyjä tukia myös muihin joissa kustannustehokkuusjärjestyksessä tuulivoima taisi tulla sitten seuraavana

suora vastaus edustaja sipilän kysymykseen onko valtio valmis esimerkiksi vähemmistöomistajana lähtemään mukaan toiminnan turvaavaan kestävään ratkaisuun on

tämä taas tarkoittaa sitä että vuokramarkkinoille kohdistuu isompi paine kuin aiemmin jolloin toinen lähiaikojen tavoite on tietenkin pyrkiä vähentämään niitä häiriötiloja joita asuntomarkkinoilla väkisinkin syntyy

viesti kannattaa seudulla ottaa vakavasti vaikka varsinaisten johtopäätösten aika ainakin valtiovallan osalta onkin vasta kevään eduskuntavaalien jälkeen

jos vielä fennovoiman ydinvoimala saadaan suunnitellusti käyttöön suomi ei todennäköisesti olisi vähään aikaan nykyisessä määrin riippuvainen sähkön tuonnista olkoonkin että sähköntuotantokapasiteettia koko ajan myös poistuu

tietenkään ei niitä blankona täältä voi luvata mutta totta kai tämä on yksi niistä keskeisimmistä ja todennäköisimmistä vaihtoehdoista ja välineistä jotka valtiolla on käytettävissään mikäli tällainen toiminnan turvaava kestävä ratkaisu löytyy

kolmas tavoite joka on tärkeä ja jota ei pidä vähätellä on se että meidän pitää muistaa että kaikkien laskusuhdanteitten jälkeen tulee jossakin vaiheessa ennemmin tai myöhemmin uusi noususuhdanne ja tärkeätä olisi se että menettäisimme mahdollisimman vähän osaamista tämän laskusuhdanteen aikana ja meillä olisi riittävästi kilpailua myös seuraavan noususuhdanteen aikana

voi olla että tässä tuetaan ja tullaan tukemaan myös semmoisia korjauksia jotka ovat energiatehokkuuden kannalta neutraaleja mutta yhtään kielteistä energiatehokkuuden kannalta kielteistä projektia ei tulla tukemaan

tämän lisäksi tulee toinen alku ja siemenvaiheen yrityksille suunnattu rahasto jota ensin rahoittaa finnvera ja sitten sen jälkeen se siirtyy tietyn siirtymävaiheen jälkeen tekesille ja myös sitä rahoitetaan useammilla kymmenillä miljoonilla